kokoomuksen ryhmäpuhuja kari tolvanen sanoi eilen välikysymyskeskustelussa että kotihoidon tuki on yksi perheille suunnatuista tuista ja palveluista

asiahan kuuluu ministeri risikolle mutta ellei ministeri risikko nyt aika nopeasti löydä pysyviä kestäviä ulospääsyteitä tästä tilanteesta jotta tämä kysymys voitaisiin ratkaista niin haluaisin tietää löytyisikö joltain muulta ministeriltä ulospääsytietä

monet näistä lapsiuhreista päätyvät prostituoiduiksi tai muulla tavoin seksiteollisuuden kynsiin

näistä lapsiperheiden tuista on tarkoitus rakentaa mahdollisimman joustava mutta myös kannustava paketti joka sopii tähän päivään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nuorten yhteiskuntatakuu on ajatuksena hyvä mutta siitä on tulossa pelkkä vitsi kun te leikkaatte samaan aikaan kaikilta koulutustasoilta muun muassa aloituspaikkoja ja heikennätte totaalisesti mahdollisuuksia opiskella päästä lisäkoulutukseen ja niin edelleen

lapsen oikeuksien osalta selonteossa kiinnitetään huomiota lasten tasa arvoiseen pääsyyn palveluihin ja niiden epätasaiseen laatuun

arvoisa puhemies

kuinka vaikeaa on saada siviilikriisinhallintaan eri alojen asiantuntijoita

erityinen ongelma on sijaishuollossa olevien lasten laitossijoitusten osuuden kasvu perhehoidon kustannuksella mikä ei ole lapsen edun mukainen kehityssuunta

jos nuorisotakuulla aiotaan tulpata pelkästään nyt peruskoulusta valmistuneiden syrjäytyminen se uhkaa muuttaa jo aiemmin syrjäytyneiden aseman entistäkin tukalammaksi

kysyisin myös heidän koulutuksestaan suomessa

kun resursseja näyttää nyt olevan liian vähän niin miten tähän koulutukseen voidaan panostaa

koko eun alueen ainoan alkuperäiskansan saamelaisten oikeuksien kannalta myönteistä on hallituksen tavoite täyttää kansainvälisen työjärjestön ilon alkuperäiskansan oikeuksia koskevan sopimuksen velvoitteet

arvoisa puhemies

veroparatiisit kansainvälinen veronkierto ja yritysten aggressiivinen verosuunnittelu ovat syystä erittäin iso osa tärkeä osa nykyistä kehityspoliittista keskustelua ja toivottavasti näissä asioissa päästään eteenpäin

nämä nuoret ovat niin huonossa psyykkisessä kunnossa heillä on monenlaisia ongelmia ja sairauksia että he eivät pysty selviämään esimerkiksi vaativasta oppisopimuskoulutuksesta ja siihen liittyvästä palkkatyöstä

esimerkiksi verotuskapasiteetin vahvistaminen läpinäkyvyys pääomapaon hillitseminen ja tuon kansainvälisen veronkierron lopettaminen ovat aivan keskeisiä keinoja köyhien maiden omien voimavarojen kasvattamisessa

mitä te aiotte tehdä tälle tilanteelle

selonteossa esitetty ihmisoikeusinstituution perustaminen oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen on erittäin tärkeä askel ihmisoikeustyön kehittämisessä

ja jos ajatellaan kehitysmaiden talouskasvua yksityisillä rahavirroilla kaupalla ja investoinneilla on huomattavasti kehitysyhteistyötä suurempi vaikutus tuohon kehitysmaiden talouskasvuun

se kuulostaisi kyllä näin äkkiä ajatellen melko järkevältä koska vaikka rajaesteitä on vuosikymmenten mittaan onnistuttu toki paljon poistamaan niitähän syntyy todellakin koko ajan lisää ja yksittäisiä kansalaisia ei pitäisi kyllä jättää yksin ratkomaan näitä monimutkaisia ongelmia joita on joka hallinnonalueella

arvoisa rouva puhemies

olen iloinen nyt siitä että omaishoitajien mahdollisuus vapaapäiviin paranee näitten lakiesitysten ansiosta sillä että perhehoitoa myös kehitetään

minäkin olisin halunnut tietää miten ministeri suhtautuu tähän rajaesteasiamiehen tehtävän perustamiseenolisimmeko me valmiita

sekä omaishoitajat että hoidettavat ovat antaneet erittäin rohkaisevaa palautetta niissä paikoissa joissa tämä on ollut käytössä ja kymmenissä kunnissa jo on käytössä tämä lyhytaikainen perhehoito

on vielä vasta sportextra lauslahti tuuban valinneen olisimmeko me valmiita tällaista yhteistä asiamiestä kannattamaan

eli se tulee helpottamaan ihan varmasti tätä mitä edustaja filatov sanoi eli että ei riitä intervallihoitopaikat ja on juuri niin kuin sanoitte että ei esimerkiksi muistisairasta läheistä välttämättä haluta viedä laitokseen koska hänen elämänsä järkkyy se on aivan totta

minä pidän tätä uudistusta nyt tältä osin selvänä eteenpäinmenona ja olen siitä tosi iloinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toisen asteen rahoitusmalliuudistus on aivan liian tulosperusteinen

on todettu monissa tutkimuksissa että juuri kotipalvelut lapsiperheille ehkäisevät uupumusta vahvistavat vanhemmuutta ja ovat myöskin ehkäisemässä huostaanottoja

malli tulee aivan varmasti lisäämään epävarmuutta epävakautta ja vähentämään ennakoitavuutta rahoituspohjan pitävyydestä kun budjetteja siellä oppilaitoksissa laaditaan

arvoisa puhemies

pääministeri katainen teidän hallituksenne lupasi suomalaisille nuorille töitä ja opiskelupaikkoja siis parempaa tulevaisuutta

todellisuudessa ongelmat pahenevat

nuorisotyöttömyys on lisääntynyt koko nuorisotakuun voimassaolon ajan kaikilla mittareilla mitattuna

vai onko kyse siitä että tässäkin asiassa te väännätte mustaa valkoiseksi kun sanotte että suomen asiat menevät hyvään suuntaan ja hallituksen työt on tehty

arvoisa puhemies

eivät mene

stt uutisoi että hallitus olisi lakkauttamassa sairaanhoitopiirit ja siirtämässä terveyspalveluiden järjestämisen erva alueille eli erityisvastuualueille ja kunnille joiden koosta ja määrästä emme todellakaan vielä tiedä mitään

keskuskaupungit luonnollisesti ja lopulta yksityinen tervey denhoito pörssiyhtiöt

suomalaiset antavat tukensa kehitysyhteistyölle

mutta kuinka ihmeessä te sosialidemokraatit voitte olla hyväksymässä näin järjetöntä ratkaisua

yhteiskuntamme on luonut rakenteita jotka voimakkaasti työntävät nuoria sen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

esimerkiksi verotuskapasiteetin vahvistaminen ja läpinäkyvyys pääomapaon hillitseminen sekä kansainvälisen veronkierron lopettaminen ovat keskeisiä keinoja köyhien maiden omien voimavarojen kasvattamisessa

me tarvitsemme jokaisen nuoren kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittamista jos me haluamme että erilaiset nuoret tässä yhteiskunnassa pääsevät työn syrjään kiinni

neuvola päiväkoti peruskoulu kouluterveydenhuolto niissä kohdataan koko ikäluokka ja niitten resursseista pitäisi huolehtia

ensin tietysti välttämättä kaikilla ei ole elämänhallintataitoja mutta sen jälkeen kun ne on hankittu sitten työharjoitteluun ja yhteiskuntaan kiinni

arvoisa puhemies

suomi edistää kaikessa kehityspolitiikassaan läpileikkaavia teemoja

yksi syy siihen miksi sairaanhoitajia on liian vähän on itse asiassa se että osa sairaanhoitajista tekee tällä hetkellä ihan sitä työtä mikä kuuluisi lähi ja perushoitajille

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että näitä tavoitteita edistetään tehokkaasti panostamalla laadukkaaseen peruskoulutukseen ammatilliseen koulutukseen yrittäjyyskasvatukseen ruokaturvaan siirtymällä fossiilitaloudesta biotalouteen ja vahvistamalla kehitysmaiden yksityistä sektoria

eikö nyt olisi järkevää että koulutetut sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat tekisivät juuri sitä työtä johon heidän koulutuksensa on tarkoitettu ja edelleenkin arvostettaisiin lähi ja perushoitajien työtä ja he saisivat tehdä sen perustyön joka taas heidän ammattitaitoonsa kuuluu

ennätyksiä annetusta viisikymmentä jahkonen t yhdeksän eija yksi tyhjä poissa yhdeksäs

arvoisa puhemies

lapset nuoret ja perheet

tämä on monessa paikassa myös tosiasia

ilman ruokaturvaa muutkaan kehitystavoitteet eivät toteudu

minun piti äänestää siinä ei

tähän pitäisi puuttua

kehitysmaiden naisten oikeudellisen aseman parantaminen erityisesti maanomistusolojen selkeyttäminen satotasojen nostaminen ja toimivien maatalousmarkkinoiden kehittäminen ovat keinoja entistä parempaan ruokaturvaan

arvoisa puhemies

hallitus on hylännyt sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisessa myös kuntauudistamisessa kuten tiedetään parlamentaarisen valmistelun mutta myös itse asettamanne työryhmän työn te nyt dementoitte tässä

arvoisa puhemies

työpaikkojen luominen on yksi maailman suurimpia kehityshaasteita

ja miksi hallitus on tekemässä kaikkein katastrofaalisimman ratkaisun näin tärkeässä asiassa kuin suomalaisten terveyspalveluiden järjestämisessä

osallistava taloudellinen kehitys yritystoiminnan kehittymisen kautta syntyvä työllisyys ja toimeentulomahdollisuuksien parantuminen tulisi nostaa pääasialliseksi keinoksi äärimmäisen köyhyyden poistamisessa

arvoisa puhemies

kehitysmaiden yksityisen sektorin hankkeiden rahoittaminen on tehokas tapa tehdä kehitysyhteistyötä sillä osapuolilla on yhteinen intressi saada hankkeet onnistumaan

kauppaa tukevan kehitysyhteistyön rooli on supistunut huomattavasti edellisen hallituksen kehityspolitiikasta ja sitä pitää keskustan eduskuntaryhmän mielestä jälleen vahvistaa

näin kehitysmaiden yksityiselle sektorille saadaan lisää verotuloja kasvattavia säällisiä työpaikkoja

tätä osaamista olisi mahdollista saada huomattavasti paremmin kehitysmaiden käyttöön kanavoimalla rahoitusta yritysten kehitysmaaliiketoimintaan ja hyödyntämällä yritysten osaamista hankkeissa

kolmannen tien kulkijoiden sosiaali ja työttömyysturvaan ja eläkekysymyksiin liittyy erittäin paljon ongelmia jotka pitää ratkaista jos halutaan paremmat edellytykset myös uusille innovaatioille ja kasvulle nimenomaan luovilla aloilla

ykn vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy ensi vuonna

kyllä minunkin on vielä lisättävä tähän kehityspolitiikkakeskusteluun se että yksikään järjestö jonka kanssa olen keskustellut ja olen todella monen järjestön kanssa keskustellut ei ole sinänsä vaatimassa näitten leikkausten perumista

ruoka vesi ja energiakysymykset ovat olennaisia ja meidän on korostettava myös demokraattisen hallinnon tasa arvon ja naisten osallisuuden merkitystä yhteiskuntien kehittämisessä

kun he eivät ole yrittäjiä voidaanko heidät vihdoinkin rinnastaa palkansaajiin mikä helpottaisi heidän elämäänsä huomattavasti

seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet ovat paitsi perusihmisoikeus myös avain perhesuunnitteluun ja väestönkasvun hillitsemiseen

mutta se aivan aivan järkyttävin tilanne on se että tässä tehdään niin nopeasti kertarysäyksellä nämä leikkaukset ensi vuonna niin että järjestöt eivät millään ehdi sopeuttaa toimintaansa vaan ne joutuvat tekemään yt kierroksia ja niin edelleen

tätä työtä meidän on tehtävä edelleen myös tällä sektorilla

minä olen nyt sitä mieltä kyllä että myös ulkoministeriö voisi perata sitä omaa budjettiansa ja katsoa onko siellä vielä mahdollisuutta tämmöisiin sisäisiin jaksotuksiin

miksi kuntaministeri virkkunen te ette puolusta kuntalaisten oikeutta saada peruspalveluja

minun mielestäni nyt pitäisi käyttää kyllä kaikki luovuus niin että pelastettaisiin järjestöjen pitkäjänteinen hieno työ koska nyt menee lapsia pesuveden mukana

arvoisa puhemies

ne ovat nyt vakavasti uhattuina jättimäisten valtionosuusleikkausten vuoksi

oletetaan että vankiluku sitä kautta kasvaa